korjaustöihin

jos joudumme rahoineen steve

eduskunta edellyttää että hallitus toimii siten että suomen luotettavan ja turvallisen taksijärjestelmän toimintaedellytykset turvataan sekä maaseudulla että kaupungissa

pienemmillä paikkakunnilla asuntoja tyhjillään ja taloja jopa

tämä pöpön äänestyksen kohteena oli ollut joku nyt hyväksytty

edustajia

lehden valinnanvapautta on

kiitos

jopa yli kolmeakymmentä

edellä olevan perusteella eduskunta katsoo vinosta nauttiva eduskunnan luottamusta hänestä seuraavaksi ja jossa että hallitus on edustaja sarkolan ehdotus hyväksytty ja eduskunta toiminnallaan hylännyt kunnalliseen itsehallintoon nojaavan uudistustyön unohtanut palvelut lähtenyt suurkuntien tielle ja ajanut kuntakentän sekasortoon

rahallisesti

arvoisa puhemies kehaisi

valtiopäiville kokoontuneet neljä säätyä aatelisto papisto

totean että tämäkin vaali on osakeyhtiön ole noustu täydennysvaalitutena tota yksimielinen ja että eduskunta valitsee ehdokaslistan mukaisesti yleisradio oyn hallintoneuvoston jäseneksi jukka gustafssonin

rosoinen varapuhemies kannattaa tutustua tuupainen ajoi sen ohi ja teen esitykseni numero kaksi

pääministeri hehkutti sadallaviidelläkymmenellä miljoonalla uudella visa eurolla vanhuspalvelulain toteuttamiseen

totean että vaali on yksimielinen ja että eduskunta valitsee ehdokaslistan mukaisesti talousvaliokunnan jäseneksi arto pirttilahden ja häneltä vapautuneelle varajäsenen paikalle anne kalmarin

tämän jälkeen voittaneesta ehdotuksesta edustaja näin ollen eduskunta toteaa että hallitus ei nauti sen luottamusta

runnotaan kriisin varjolla läpi ennen näkemättömiä päätöksiä suomen talouden ja itsenäisyyden

näiden tavoitteiden toteutumista voi parhaiten edistää maa joka ei itse osallistu sotatoimiin tai niiden tukemiseen

hallituksen saamattomuus on saattanut palvelujen järjestämisvastuussa olevat kunnat tilanteeseen joka ikäihmisille tuskalliseksi ja kunnille kalliiksi

löytyihän viittaa suomessa keskustajohtoinen hallitus mieli syötiin silloinen pääministeri matti vanhanen innostui kehumaan kreikka lainottamista hyväksy ismet

samoin toimita päivystyksen tuo sinä kolmonen asian osalta

arvoisa ministeri oletteko valmiita arvioimaan veropäätöksenne uudelleen ja tekemään kuntapalvelujen pelastuspaketin ilman että tarvitsee ottaa euroakaan lisää velkaa

totean että vaali on yksimielinen ja että eduskunta valitsee ehdokaslistan mukaisesti euroopan neuvoston suomen valtuuskunnan jäseneksi maria guzenina richardsonin

puhemiesneuvosto puoltaa pyyntöjä

eduskunta hyväksyy lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaan saa oikeutuksen anne kalmari on pirkko mattilan kannattamana ehdottanut että pykälä hyväksytään vastalauseen mukaisena

jos joku

miksi peruskoulu josta heikkilä

niinistö näki varas kiinni

arvoisa ministeri meillä on tässä ensimmäisenä asiana hallituksen esitys ammattikorkeakoululaiksi ja toisena asiana hallituksen esitys laiksi suomen akatemiasta mutta tuntui siltä että ei tämä aloitus salia haitannut mitenkään

totean että vaali on yksimielinen ja että eduskunta valitsee ehdokaslistan mukaisesti seuraavat henkilöt

joka hyväksyy lakiehdotuksen äänestää jaa jos ei voittaa on lakiehdotus hylätty

valiokuntapaikkojen järjestelyä varten pyytävät vapautusta suuren valiokunnan jäsenyydestä satu haapanen valtiovarainvaliokunnan varajäsenyydestä ja maa ja metsätalousvaliokunnan jäsenyydestä mats nylund sekä puolustusvaliokunnan jäsenyydestä thomas blomqvist

hänestä moni äänestyskone suljetaan seur

kivistö kosovoon on osa puhemies kalliita edustaa

pyydän edustajia jotka haluavat tästä aiheesta esittää lisäkysymyksiä ilmoittautumaan nousemalla seisomaan ja painamalla v painiketta

hallitus puhuu vain kapasiteetti väliaikaisesta korottamisesta mutta näyttää todennäköiseltä että tämä väliaikaisuus tullaan myöhemmin

pertti hemmilä jan vapaavuori markku

äänestyksissä

eduskunta katsoo että hallituksen politiikka omien kansalaisten eriarvoistumisen vähentämiseksi ja aho edusti puumalan ehdotus ei yllä vastaava

ilmoitan että pöytäkirjaan merkitään miten kukin edustaja on

on se vähintään mutuperustuslakivaliokuntaan sekä ulkotuspolitiikkaa koska uutuusutuuko se oli kun puku se oli kanto lukuunottamatta muiden erikoisvaliokuntien tulee antaa lausunto perustuslakivaliokunnalle viimeistään kahdeksas pääministeri kataiselle

äänestyksessä oras tynkkysen ja työelämä ja tasa arvovaliokunnan jäseneksi satu haapasen

espanjan pankkien tukeminen kuuluu jättää espanjalaisten pankkien omistajien ja espanjan valtion vastuulle eikä siirtää suomalaisten veronmaksajien harteille

arvoisa puhemies

perustuslakivaliokunta antaa kuvaus

kivistö elomaa ainoita puhemies

ida mutta siihen yhdistetään jermut kauniin soidessa irvistäen kuin selvästi

läänikeskustelua varten pistellä ahdistuksen ensimmäinen

riskit ovat vaarallisen suuria kun muistetaan että suomen valtionvelkaa vajaat kahdeksan miljardia euroa ja valtion vuosittainen budjetti on noin viisikymmentä miljardia

juhlamenojen ohjaajana minulla on kunnia välittää teille varapuhemies sekä eduskunnan varapuhemies hilja kansanedustajille valtioneuvoston kutsun saatua tuomiokirkossa torstaina kun se joulukuuta kaks kaksituhattakaksitoista kello esitellään juhlamenojenohjaajan kirjelmä itsenäisyyspäivän kuumeensa

levitä pinnalle ja muut hänninen evästetään liedon muut kalat vedessä elivät laitos vaati

teen ehdotuksen yksi

esitellä talo

yhdellä pyrstökaan

ensin äänestetään kimmo tiilikaisen ehdotuksesta arja juvosen ehdotusta vastaan ja sen jälkeen siitä nauttiiko valtioneuvosto eduskunnan luottamusta

eduskunta ei pidä oikeutettuna espanjalaisten ja muiden maiden pankkien massiivista tukemista suomalaisten verovaroin ja toteaa että hallitus ei nauti eduskunnan luottamusta

de debatin hallita mutta arhinmäki on testata viedä mut kalliorinne porista laitos

äänestyksessä aatos kuusikymmentäkolme ja häntä kaksikymmentäkaksi ei ääntä yksi tyhjä poissa kolme

lakiehdotuksen toinen käsittely on helpottunutta osia

rytölystyskohtaiseen käsittelyyn eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön niityn mukaan syy tähän on tiedotuksen ensimmäinen käsittely on päättynyt

kotiseudultaan työn perässä muuttaja on kestämättömässä tilanteessa hän ei saa kaupaksi asuntoaan ja vaikka saisikin eisen hinnalla saa pääkaupunkiseudulta

ensin äänestetään hanna mäntylän ehdotuksesta eila tiaisen ehdotusta vastaan ja sen jälkeen siitä nauttiiko valtioneuvosto eduskunnan luottamusta

toimintakertomusten ja tilinpäätösten tiedot ovat keskenään yhdenmukaisia ja ristiriidattomia ja tilinpäätös ja toimintakertomus antavat oikeat ja riittävät tiedot niin tuloksesta kuin taloudellisesta asemastakin

samanaikaisesti valtionosuuksia leikataan ensi vuonna kunnilta kahdeksansataa miljoonaa euroa

edustivat ehkä kymmentä prosenttia tuon ajan

keskustelu steven

jukka kopra johanna ojala niemelä pauliina viitamies jukka kärnä matti saarinen kari jalonen pirkko

äänestyksen

mietinnön mukaan

di debatti rahaliiton muut kiireellä jos pitää viedä mut kerola suoristaa kädet laitostaitettu

yhteisen sopimisen sijasta hallitus on ottanut käyttöönsä uudet parlamentarismin perinteelle vieraan toimintatavat osin hylätä käskyttämisen pakolla uhkaamisen ja pelottelun

jo nyt huhutaan että komission ehdotukset pankkien pelastuspaketeista johtavat käytännössä yhteisvastuuseen eikä se

osana tätä systeemin muutosta on myös riippumattomien valvontaelinten luominen

yleiskeskustelu on eilen pyryssä täysistunnossa julistettu päättyneeksi

edustamme alussa karun

mustakallio

risto jalo

uimisjoustojen saattaminen tupa tölli neljäs maaliskuuta kuluvaa kuuta pidettävään täysistuntoon loputon hyväksyä

joskus museon edustajaa

totean että vaalit ovat yksimielisiä ja että eduskunta valitsee ehdokaslistojen mukaisesti suuren valiokunnan jäseneksi elina lepomäen ja varajäseneksi pirkko ruohonen lernerin perustuslakivaliokunnan jäseneksi harry wallinin ulkoasiainvaliokunnan varajäseneksi pia kauman valtiovarainvaliokunnan varajäseneksi sanni grahn laasosen tarkastusvaliokunnan jäseneksi katja hännisen hallintovaliokunnan jäseneksi mika raatikaisen lakivaliokunnan jäseneksi jani toivolan sosiaali ja terveysvaliokunnan jäseneksi sari sarkomaan talousvaliokunnan varajäseneksi heikki auton ja työelämä ja tasa arvovaliokunnan jäseneksi jani toivolan

ne debate halil mut mäntylä kestitä oli domus saarikko puolestaan laitos

arvoisa puhemies

hallitus ei esitä ohjelmassaan riittäviä toimia suomen kilpailukyvyn parantamiseksi ja talouskasvun vauhdittamiseksi minkä vuoksi se ei nauti eduskunnan luottamusta

arvoisa puhemies steen ehdotuksen pääluokkaan kaksikymmentäkahdeksan ehdotuksen oma

jos vähintään kaksi kolmasosaa annetuista äänistä on jaa ääniä on lakiehdotukset hyväksytty mutta muuten ne on hylätty

ensin äänestetään mauri pekkarisen ehdotuksesta jari lindströmin ehdotusta vastaan ja sen jälkeen siitä nauttiiko valtioneuvosto eduskunnan luottamusta

eniten andersen

kettunen tutustui mäkipään kannattamana mietinnöstä tuottavan ehdotuksen joudun

äänestykses

hallituspuolueet toimivat vastoin omia

satakaksi jaa ääntä viisi kuusi ei kolmekymmentäviisi tyhjää

valtiopäivillä eivät olleet edustettuna naiset ei myöskään